nyt eduskunnalle annettu esitys pohjautuu olennaisesti edelliseen esitykseen ja noudattaa pääministeri kataisen hallitusohjelman kirjausta biopankkilaista

arvoisa puhemies

oppositio on käyttänyt järeintä asettaan hallituksen kaatamiseen tähtäävää välikysymystä julkisuudessa esillä olleiden huhupuheiden perusteella

esityksellä tavoitellaan biopankkitoimintaa koskevien käytäntöjen kansallista yhdenmukaistamista tutkittaessa ihmisperäisiä näytteitä ja niistä saatavaa tietoa

toisin kuin välikysymyksessä annetaan ymmärtää hallitus ei ole tehnyt välikysymyksessä väitettyä esitystä kotihoidon tuen ajan lyhentämisestä

tarkoituksena on edistää ihmisperäisten näytteiden tutkimuskäyttöä ja samalla turvata näytteiden luovuttajan oikeudet ja varmistaa toiminnan asianmukaisuus

hallituksen perhepolitiikan ytimen muodostavat hyvät palvelut riittävät tulonsiirrot sekä joustava perheen ja työn yhteensovittaminen

biopankkitoimintaan kohdistuisi sekä eettistä arviota että viranomaisvalvontaa

ihmisistä kerätyt solu ja kudosnäytekokoelmat ovat nykyisin hajallaan eikä niistä ole yhtenäistä rekisteriä eikä biopankkitoimintaa koskevia vaatimuksia ole kirjattu

jos minä aloitan ja sitten vaikkapa työministeri ihalainen jatkaa

silloin olen jo kertonut ja kerron edelleen että meillä on nyt omaishoidon tukea kehittämässä työryhmä ja me katsomme sitä huomattavasti laajempana kokonaisuutena kuin pelkästään sinä rahallisena etuna josta niin usein puhutaan omaishoidon tuen yhteydessä

jos me katsomme mistä ne syrjäytymisen polut lähtevät liikkeelle niin kyllä se näin on että kun perheissä voidaan huonosti niin yleensä se kyllä aika nopeasti näkyy myöskin lapsessa ja siitä lähtien sitten sen lapsen seuraavat askeleet ovat aika pitkälle jo esimerkiksi ammattilaisten näkyvissä niin siellä päivähoidon puolella kuin koulun puolella

työ ja perhe elämän paremmasta yhteensovittamisesta on jo työnantajien ja työntekijöiden kanssa aikaansaatu vanhempien keskinäistä tasa arvoa eteenpäin vievä ratkaisu

hallituksen esityksen tavoitteena on sisällyttää biopankkia koskeva tieto sosiaali ja terveysalan lupa ja valvontavirastoon perustettavaan valtakunnalliseen biopankkirekisteriin

lisäksi tulonsiirroissa on parannettu muun muassa yksinhuoltajien asemaa merkittävillä summilla ja perhepalveluiden tulevaisuuden turvaamistyö on käynnissä kuntauudistuksen tiimoilta

rekisterissä olisi ajantasainen tieto biopankkitutkimusta varten kerätyistä ja säilytettävistä näytteistä niiden käytön perusteesta säilytyspaikasta ja omistajasta

erittäin huolestuttavaa on että esimerkiksi kouluterveydenhuoltoon kuraattoreihin ei tänä päivänä satsata riittävästi koska kun lapsi hakee apua nuori hakee apua niin sen avun pitäisi olla saman tien siinä hänen lähiympäristössään haettavana

millä tavalla heidän vapaapäivänsä järjestyvät minkälaista apua sinne kotiin tuodaan millä tavalla pystytään vahvistamaan ja parantamaan esimerkiksi iäkkään pariskunnan jossa toinen on sairaampi kuin toinen kotona asumisen edellytyksiä myös muilla tavoilla

arvoisa herra puhemies

nyt rakennetaan aikaisempaa lapsiystävällisempää suomea jossa otetaan huomioon monimuotoiset lasten ja perheiden tarpeet ja toiveet

suomen tulevaisuuden hyvinvointia voidaan ennustaa lasten ja nuorten tämänhetkisen hyvinvoinnin perusteella

se miten hyvinvoivia aikuisia meillä tulevaisuudessa on ja miten hyvin he pystyvät osallistumaan yhteiseen vastuunkantoon terveinä ja jaksavina on oikeastaan avainkysymys

ihmisperäiset näytekokoelmat ovat yhä tärkeämmässä asemassa tautietiologian tutkimuksessa sekä uusien hoitomuotojen ja diagnostisten menetelmien kehittelytyössä

lasten hyvinvoinnin perusta luodaan perheissä

tässä tilanteessa kun me tiedämme millä tavalla taloudellisesti olemme juuri joutuneet kehysriihessäkin tekemään hyvin vaikeita ratkaisuja tiedämme myöskin että taloustilanne on sellainen että tässä vaiheessa ei ole pystytty tekemään sellaista päätöstä että omaishoidon tukeen on säilynyt rimpin

paljon puhuttu työurien pidentäminen ei onnistu jos yhä suurempi joukko nuoria ja aikuisia jää pois työelämästä esimerkiksi riittämättömän mielenterveysongelmien hoidon ja kuntoutuksen puutteen vuoksi

kansanedustajista koostuva nuorten mielenterveyden tukiryhmä joutui toteamaan äskettäisessä kannanotossaan että hoitotakuu nuorten mielenterveyspalveluissa ei vieläkään toteudu kaksi vuotta kauhajoen jälkeen

vanhoja taudinmäärityksen yhteydessä syntyneitä näytteitä kuten patologian näytteitä hyödynnetään myös tieteellisessä esimerkiksi syöpätautien tutkimuksessa

lakiehdotuksella mahdollistettaisiin sekä tutkimusnäytteiden että taudinmääritykseen kerättyjen niin kutsuttujen diagnostisten näytteiden säilyttäminen biopankissa

hallitus edistää lapsen etua perheen ja työn yhteensovittamista sekä varhaiskasvatuspalvelujen ja muiden peruspalvelujen yhteistyötä ja saumattomuutta

tutkijoilla olisi oikeus saada tietoa ja tarvitsemiaan näytteitä biopankissa säilytettävistä kokoelmista

tuo laki lähti ennen kesää lausuntokierrokselle ja palasi sieltä sitten minun työpöydälleni ja aivan kuten edustaja totesi tuossa lausuntokierroksen palautteessakin puututtiin nimenomaan siihen millä tavalla meillä henkilöstömitoituksia nyt tällä hetkellä suosituksen tasolla olevia noudatetaan

ihmisperäisiä kudos ja solunäytteitä voidaan nykyisin käyttää näytteenantajan suostumuksella vain yhteen yksilöityyn tutkimukseen ja tämä on rajoittanut myöskin tiedon levittämistä

arvoisa herra puhemies

itse lähden siitä että nyt kun tuo lausuntokierros on järjestetty ja palaute on minun työpöydälläni niin se otetaan hyvin vakavalla mielellä huomioon tämän lain jatkovalmistelussa

perheiden näkökulmasta kotihoidon tuki on myös joustava järjestelmä jossa lapsen hoitajana voi olla muukin kuin vanhempi kuten esimerkiksi isovanhempi

omais hoitajien tukemiseksi on suunnitteilla monia erilaisia toimia muun muassa se millä tavalla omaishoitajien terveystarkastukset saataisiin kaikkialla maassa tasa arvoisesti järjestettyä

esitetyssä lakiehdotuksessa säädetään laajasta suostumuksesta jossa luovuttajaa informoidaan biopankin toiminta alasta mutta tutkimushankkeita ei yksityiskohtaisesti määritellä

eli se lakiluonnos joka nyt edustajalla on ollut edessään ei ole se lopullinen lakiesitys joka tänne eduskuntaan tulee vaan minä lähden siitä että tuosta laista tehdään ihmisarvoa

perheiden valinnanmahdollisuuksien parantamiseksi entisestään arvioidaan hallitusohjelman mukaisesti mahdollisuudet korottaa osittaista hoitorahaa ja joustavoittaa sen käyttömahdollisuuksia

hallitus antaa tänä syksynä eduskunnalle kauan odotetun esityksen laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali ja terveyspalveluista

ehdotus korostaa lääketieteellisessä tutkimuksessa käytettävien näytteiden eettistä arviota eli luovuttajalla olisi oikeus myöskin peruuttaa antamansa suostumus ja näytteen siirtämisestä biopankkiin voi niin ikään kieltäytyä

ja sitovaa ja amerilta tilaltaan lisää myös

pyydän niitä edustajia jotka haluavat esittää kunnioittava laki joka on sitova ja riittävän tiukka ja johon sisältyy myöskin sanktiot

sitten meillä on kuntia joissa ei ole ehkä ymmärretty riittävän hyvin millä tavalla se omaishoitajien työpanos itse asiassa avittaa sitä kunnan omaakin taloudenpitoa

kyselystä vastanneen ylilääkärin mukaan lasten nuorten psykiatristen erityispalveluiden kysyntä on kasvanut lastensuojelun tarve on kasvanut ja hän pohtii oltaisiinko näin vaikeassa tilanteessa jos kouluterveydenhoito toimisi kunnolla ja ongelmiin olisi pystytty puuttumaan ajoissa

tämä vanhuspalvelulaiksikin kutsuttu laki on historiallinen uudistus jonka vaikutuksesta suomalainen iäkkäiden ihmisten hoito ja hoiva siirtyy uudelle paremmalle aikakaudelle

näytteen antajalla olisi oikeus saada tieto siitä mihin tutkimukseen hänestä otettuja näytteitä on käytetty mistä rekisteristä häntä koskevia tietoja on kerätty ja mitä näytteistä on tutkittu

nimittäin jos näitä omaishoidettavia siirtyisi sinne laitospuolelle hoidettavaksi sankoin joukoin se tarkoittaisi kunnille todella kasvavia kustannuksia

arvoisa puhemies

perheen valinnanmahdollisuuksien tukeminen päivähoidon merkitys lapsen kasvulle ja kehitykselle vanhemmuuden tuki perheiden taloudellinen toimeentulo sekä naisten työmarkkina aseman parantaminen ja työllisyyden parantaminen ovat osa laajempaa kokonaisuutta

millä tavalla hallitus valvoo että asetus toteutuu ja mitkä ovat sanktiot jos se ei toteudu

tämän vuoksi nyt kun kunnallisvaalitkin ovat lähestymässä vetoan että monet niistä jotka lähtevät ehdolle vaaleissa ottaisivat tämän teeman myöskin siellä kuntavaaleissa omakseen ja siellä kunnissa myöskin lähdettäisiin viemään näitä asioita eteenpäin

vanhuspalvelulaki on huomattavan laaja kokonaisuus

kataisen hallituksen pyrkimyksenä on turvata kaikkialle suomeen tasa arvoiset ja laadukkaat sosiaali ja terveydenhuollon palvelut

biopankkilakiehdotuksen valvonta tukisi lain tavoitteita ja kohdistuisi näytteiden ja tietojen asianmukaiseen käsittelyyn antajien yksityisyyden suojaan ja tietoturvaan

korkealaatuiset perhepalvelut ja hyvinvointivaltion rahoitus edellyttävät nykyistä korkeampaa työllisyysastetta

sosiaali ja terveydenhuollon laadukkaiden vaikuttavien ja oikea aikaisten palveluiden yhdenvertaisuuden ja saatavuuden varmistamiseksi hallitus on sopinut hallitusohjelmassaan sosiaali ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistamisesta kuntarakenteen uudistamisen yhteydessä

ikääntyneen väestön palveluita koskevissa pykälissä pureudutaan laajasti vanhuuseläkkeeseen oikeutettujen henkilöiden hyvinvointiin terveyteen toimintakyvyn ylläpitämiseen ennaltaehkäisyyn sekä mahdollisuuteen vaikuttaa itseään koskeviin päätöksiin sekä palveluiden kehittämiseen

arvoisa puhemies

tämän vuoden sosiaalibarometrin mukaan ennakoidaan kolmentoista myönteisen vuoden jälkeen merkittävää käännettä huonompaan väestön hyvinvoinnissa

arvoisa herra puhemies

lautakunnan käsittelyajoista on tehty jo monia kanteluita

sosiaali ja terveysturvan keskusliitto ennakoi tämän johtuvan juuri siitä että kuntataloutta ei ole hoidettu tarpeeksi

laadukkaiden sosiaali ja terveyspalveluiden saatavuuden varmistamiseksi ja rahoituksen turvaamiseksi tulee muodostaa sosiaali ja terveydenhuollon järjestämis ja rahoitusvastuuseen kykeneviä vahvoja peruskuntia

toinen lähtökohta liittyy iäkkään henkilön mahdollisuuteen saada laadukkaita sosiaali ja terveyspalveluita tarpeittensa mukaisesti niin koti kuin ympärivuorokautiseen laitoshoitoonkin

sosiaalibarometrin mukaan vain alle puolet sosiaalijohdosta piti oman kuntansa sosiaalipalveluita riittävinä ja lautakuntien puheenjohtajien näkemykset olivat vieläkin kriittisempiä

jos tämä lakiluonnos ei miellytä siinä vaiheessa niin minä peruspalveluministerinä olen sitoutunut siihen että kuuntelen herkällä korvalla aivan kuten olen kuunnellut tätä palautetta joka kenttäkierrokselta on saatu myöskin edustajien palautetta hyvin herkällä korvalla

arvoisa puhemies

hän on huomauttanut että sosiaali ja terveysministeriö on viime kädessä vastuullinen myös sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan resursseista ja uudistuksista

kansallinen lainsäädäntö on kansainvälisessä toimintaympäristössä suomelle niin luovuttajan kuin tutkijayhteisöjen kannalta etu

sosiaali ja terveydenhuollon järjestämiseen ja rahoittamiseen kykenevän vahvan kunnan vaihtoehtona voidaan tarvittaessa antaa mahdollisuus poikkeusmenettelyyn jossa kunnat yhdessä voivat muodostaa sosiaali ja terveydenhuollon järjestämis ja rahoitusvastuuseen kykeneviä väestöpohjaltaan riittävän suuria sosiaali ja terveydenhuoltoalueita

tulen mielelläni myös sinne valiokuntaan käymään tätä kyseistä lakia läpi koska tämä laki ei ole puoluepoliittinen laki vaan tämä laki on koko suomen laki ja tämä on ihmisoikeuslaki ja minä pidän äärimmäisen tärkeänä sitä että tämä laki on niin sitova ja niin ihmisarvoa kunnioittava kuin vain mahdollista

en minä väistele vaikka edustaja nyt näin haluaa siinä uskotella

yhä kasvava informaatio geenitestien uusien hoitomuotojen ja yksilöidyn lääketieteen saavutuksista tulee saada strukturoidusti kansanterveyden hyödyksi

arvoisa ministeri hyssälä olisiko teistä kohtuullista odottaa puolitoista vuotta päätöstä vaikkapa siitä saatteko te korvausta korkeista sairauskuluistanne vai ette

lisäksi laki edellyttää että iäkästä henkilöä on hoitamassa hänen palvelutarpeeseensa nähden riittävä ja ammattitaitoinen henkilöstö

kun me mietimme niitä isoja kokonaisuuksia mitkä muodostavat meidän palvelujärjestelmämme niin ei voida nostaa vain yhtä yksittäistä toimenpidettä jolla me saamme tätä tilannetta parannettua vaan meidän täytyy löytää hyvin monimuotoisia ratkaisuja ja yksi näistä ratkaisuista on kyllä se että perheille tarjotaan oikea aikaisesti apua silloin kun perhe sitä apua pyytää

lasten ja nuorten ja perheiden palveluilla ja vanhemmuuden tuella rakennetaan lasten ja nuorten hyvinvointia ja suotuisaa kasvuympäristöä sekä puututaan ongelmiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa

kiireelliseen hoitoon pitää päästä välittömästi ja kiireettömien sosiaalipalveluiden piiriin viivytyksettä vähintään kolmen kuukauden sisällä

mitä te ministeri hyssälä aiotte tehdä tälle perustuslain vastaiselle tilanteelle

tiedättekö minä olen miettinyt onko tämä suomelle kunniaksi vai häpeäksi että suomi on ainoa maa euroopassa jossa tällaista lakia tarvitaan

tarvittavien sosiaali ja terveydenhuoltoalueiden määrä ja tarkempi rakenne määritellään sen jälkeen kun kuntarakenteen keskeiset ratkaisut ovat selvillä

uskoakseni molemmat oppositiopuolueet tulevat toteamaan tämän kyseisen lakiesityksen hyväksi ja kun se eduskuntaan aikanaan tulee niin toivottavasti eduskunta vie sen ripeällä aikataululla eteenpäin

iäkkäiden palveluissa täytyy olla riittävästi asiantuntemusta geriatriasta turvallisesta lääkehoidosta monialaisesta kuntoutuksesta ja iäkkään suun terveydenhuollosta

tai mikäli sitten esimerkiksi kouluterveydenhuollon puolella ilmenee että nuori oireilee niin selvitetään mistä ne oireet johtuvat ja millä tavalla sitä perhettä pystytään auttamaan

mutta arvoisa puhemies sen haluan tässä todeta että esimerkiksi omaishoitajien terveystarkastuksiin on budjetissa rahaa

kunnat ja sosiaali ja terveydenhuoltoalueet vastaavat sosiaali ja terveydenhuollon peruspalveluista sekä osasta erikoissairaanhoidon tehtäviä sekä vastaavasti sosiaalihuollon tehtävistä tavoitteena mahdollisimman laajan palvelukokonaisuuden muodostuminen

sosiaali ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma eli niin sanottu kaste ohjelma sekä lapsi ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma ovat tärkeitä työkaluja lasten nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin edistämisessä

jos mietitään tätä edustajan kysymystä niin oikeastaan tämän takuun toteuttaminen kuuluu meille jokaiselle joka ikiselle kansalaiselle millä tavalla me kohtaamme lapsia ja nuoria meidän arjessamme

vanhuspalvelulaki lähtee siitä että pitkäaikainen hoito ja huolenpito voidaan toteuttaa laitoshoitona vain jos siihen on lääketieteelliset perusteet tai jos se on iäkkään henkilön arvokkaan elämän ja turvallisen hoidon kannalta muuten perusteltua

arvoisa herra puhemies

katsommeko me silmiin hymyilemmekö vai katsommeko me esimerkiksi nuorta ihmistä ja kierrämme hänet kaukaa ja ajattelemme että tuo on tuommoinen nuori että hän on varmasti lähtökohtaisesti paha kun hänellä on tukka sekaisin

tarkoituksenmukaisen työnjaon perusteella määriteltävistä erikoissairaanhoidon ja sosiaalihuollon tehtävistä kunnat ja sosiaali ja terveydenhuoltoalueet vastaavat yhdessä

nimittäin valmisteluahan ei aloiteta uudestaan vaan juuri selostin että laki lähetettiin lausuntokierrokselle ennen kesää ja tuon lausuntokierroksen palaute tuli minun työpöydälleni

tarkoituksena on ottaa käyttöön sellaisia toimintamalleja jotka tukevat perheitä vanhemmuutta sekä lasten ja nuorten kanssa työskenteleviä aikuisia sekä vahvistaa ehkäiseviä ja varhaisen tuen palveluja sekä kehittää lastensuojelutyötä

se ei ole ministerisidonnainen asia eikä puoluesidonnainen asia että laki valmistellaan huolellisesti ja kun kerran lausuntokierros on järjestetty niin tuon lausuntokierroksen palaute otetaan se on normaalia lainsäädäntötyötä huomioon myöskin lain jatkovalmistelussa

toisaalta laki edellyttää myös että ympärivuorokautista hoitoa ja hoivaa tarvitseva pääsee tehostettuun palveluasumiseen tai vanhain kotiin silloin kun sellaiseen on tarve